asia

asiana on suullinen kyselytunti

käsittelyssä olevan hallituksen esityksen laiksi lääkelain muuttamisesta tavoitteena on toimeenpanna lääkedirektiivin säännökset joiden tarkoituksena on estää lääkeväärennöksien päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan

asiana on suullinen kyselytunti

asia

lakiehdotus hylätään

katja taimela

suomessa lääkkeiden laillisessa jakeluketjussa ei ole toistaiseksi havaittu lääkeväärennöksiä mutta muualla euroopan unionissa tapauksia on ollut

edustaja pirkko mattila pyytää vapautusta euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja edustaja mika raatikainen varajäsenyydestä

keskustelussa on timo harakka pia viitasen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettuna kansanedustajille ja sieltä

hallitus esittää että eduskunta hyväksyisi sopimuksen ja samalla hyväksyisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

välikysymyksestä suomalaisen maatalouden kriisistä

selonteko ruotsiksi

asiana on suullinen kyselytunti

esityksessä ehdotetaan että lääkkeiden logistisen ketjun valvonta valmistuksesta kuluttajalle laajenisi kattamaan myös lääkkeiden välittäjät

devi varten hänen sarjassaan ja yhdistetään viedä muttei täydestä

edustaja

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

sopimus koskee intian ja suomen välillä liikkuvien työntekijöiden eläketurvaa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

välittäjien olisi rekisteröidyttävä lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen eli fimean ylläpitämään rekisteriin ja noudatettava lääkkeiden hyviä jakelutapoja

keskustelussa ovat peter östman hanna halmeenpään kannattamana ja harry wallin tytti tuppuraisen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

edustaja juvonen ohi tai

nyt tehdään päätös anna maja henrikssonin ynnä muiden välikysymyksestä korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

suomalaisten työnantajien intiaan lähettämät työntekijät pysyvät kuitenkin suomen työeläkejärjestelmän piirissä viisi vuotta ja työntekijöistä maksetaan työeläkevakuutusmaksut vain suomeen

keskustelussa on lauri ihalainen sanna marinin kannattamana ehdottanut että tiedon anto lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

asiana on suullinen kyselytunti

myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä

asiana on ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille ja selonteko ruotsiksi

totean että vaali on yksimielinen

keskustelussa on anna maja henriksson eeva johanna elorannan kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

mikäli patten oli muttei peres vannon esteenä vetää mut hanna halmeenpää oli mut harri väliin työstä ja viedä mut kituu

ilman sopimusta eläkevakuutusmaksut pitäisi maksaa myös intiaan joten sopimuksella vältetään kaksinkertaiset eläkevakuutusmaksut

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan on aine

lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksella olisi oikeus määrätä lääkkeen jakelu myynti sekä kulutukseen luovutus keskeytettäväksi ja lääke poistettavaksi markkinoilta jos on syytä epäillä että lääke on väärennetty tai lääkkeeseen liittyy tuotevirhe

me olemme käyneet sellaisia keskusteluja näiden eri tahojen kanssa viime syksynä ja nyt on päässyt työ sitten käyntiin

keskustelussa on satu taavitsainen katja hännisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotus

lisäksi keskustelussa ovat lauri ihalainen sanna marinin ville niinistö outi alanko kahiluodon ja paavo arhinmäki li anderssonin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamiseksi valtioneuvostolle

arvoisa herra puhemies

ehdotus on monistettuna jaettu edustajille

transtechista onnistui ja mustasaari sai vielä

sopimuksen ja pöytäkirjan ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

tämä on tärkeää intiassa toimiville suomalaisille yrityksille ja niiden palveluksessa oleville työntekijöille

hallitusohjelmaneuvotteluissahan me sovimme että me arvioimme nyt sitten tätä indeksiä mihin juuri edustaja tuupainen viittasi ja meillä on tämä työryhmä nyt saanut sen työnsä päätökseen

asia

sen tärkeimmät painotukset ovat asiakaskeskeisyys laatu ja potilasturvallisuus terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä perusterveydenhuollon vahvistaminen

selonteko hyväksyttiin

vastaavasti intialaisen työnantajan suomeen lähettämä työntekijä kuuluu viisi vuotta intian eläkejärjestelmän piiriin

vaatteen haljeta satu taavitsainenyhdistelmiä mutta kehään viime vuoden satoa vaan hylätään

asiana on ajankohtaiskeskustelu veronkierron ja verovälttelyn kitkemisestä

lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen tiedonsaantioikeuksia sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolta terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kansaneläkelaitokselta lisättäisiin

tavoite on että tämän vuoden aikana saataisiin tähän läpinäkyvyyttä lisää luottamusta lisää ja myöskin sitä että siellä on hyvin hyvin monia toimenpiteitä millä

ensin äänestetään harry wallinin ehdotuksesta peter östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta äänestysjärjestys hyvä

käänne on suomalaisen liikennejärjestelmän keskeinen

arvoisa herra puhemies

asia

hallitus on nyt hallitusohjelman mukaisesti antanut esityksen sosiaali ja terveydenhuollon palveluseteliä eli mistä soittosarjoja terveydenhuollon palveluseteliä koskevaksi laiksi

selonteko hyväksyttänee hyväksyttää asiasta on äänestettävä joka hyväksyi lakiehdotuksen äänistä ja joissa ei voittoon kun lakiehdotus hylätyn

lakiehdotuksesta

kartta näkyy täällä yhdistettynä runkoliikenteeseen ovat mahdollistaneet liikkumisen eri puolilla maata esiintyen ja opiskelun

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

saanko pyytää hiljaisuutta

arvoisa herra puhemies

keskitytään kuuntelemaan tätä esittelyä

selonteko

lääkelain mukaisten lupa ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeellisten tietojen saantioikeus koski si lääkitysvirhetapauksia lääkkeen määrääjään kohdistuneista valvonta kohdistui kohdistetuista valvonta

ne eivät tehonneet lauri ihalainen yhdistetään jermu saa vanhoihin kaislan lehdellä eteni tiedostavaa vesistöjen

lopuksi on ajettu yhdeksänkymmentäkolme ja että viisikymmentäviisi ei ääntä pyhien olla poissa päätettävä lausumaehdotuksesta

mikäli on tarve pitää kokouksia menkää ulos

todella olemme saaneet tietää siitä että tällainen lakiesitys ollaan ruotsissa viemässä parlamenttiin mutta me emme tiedä siitä mitä se yksityiskohtaisesti pitää sisällään ja missä vaiheessa se siellä on aika lailla loppumetreillä kuulemma

suomessa ansaittu työeläke maksetaan intiaan muuttaneille tai palanneille henkilöille suomen työeläkelakien mukaan jo nykyään mutta sopimus varmistaa eläkkeiden maksamisen ja helpottaa eläkkeiden hakemista sopimuksen mukaisen viranomaisyhteistyön avulla

teknologinen kehitys ei ole vähentänyt liikkumista on mahdollistanut matkustusetäisyyksien

shamsin sisko ei pidä

keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

arvoisa puhemies

valitettavasti siinä ei onnistuttu

ok ekonomi uskotte tänne

äänestyksessä annettuun yhdeksänkymmentäkaksi ja jaanen neljäkymmentäkuusi keihään ja pyhiä nolla a poissa hyväksyttiin

entä muut lauri ihalainen hallitus pitää viedä se maaliin teemu ville niinistö pystytä vielä muotoutiikkaan kahiluoto puhe ja muut paavo arhinmäkiydestä tarjota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

palot ovat myös siirtyneet maantieteellisesti kauemmas

kolmansista maista euroopan tulosalueelle tuotavilla lääkeaineilla tulisi olla lääkeaineen vientimaan viranomaisen antama kirjallinen todistus hyviä tuotantotapoja koskevien vaatimusten ja valvonnan täyttymisestä silloin kun lääkeaineita käytetään ihmisille tarkoitettujen myyntiluvallisten tai rekisteröityjen lääkevalmisteiden valmistukseen

arvoisa herra puhemies

kyllä todella hyvä tarkoitus oli siinä ettei tällaisia tapauksia ja tapahtumia pääsisi käymään koska on erittäin vaikeita tilanteita jos toimeentulotukipäätöstä ei saada mahdollisimman nopeasti

todellakin suomalaisia sotalapsia oli juuri tuona aikana lastenkodeissa siellä ja niin olen myöskin saanut kuulla että siellä ei olisi lakiin näitä suomalaisia lapsia otettu ja perusteluina ovat juuri aivan ne kuin edustaja tuossa totesi

mutta jos ensiksikin tuosta vakuutusmaksusta niin siitähän on keskusteltu hyvin paljon että kun on arvioitu että sitä on kerätty liikaa niin sitä on vuosien varrella myös palautettu ja sitä nyt koko ajan myös arvioidaan tulisiko sitä palauttaa vielä

mutta ei tämä keskustelu hukkaan mennyt missään nimessä nimittäin tuli mahtava tunne siitä että tämä on yksi sellainen keino johonka voimme vaikuttaa ja varmasti heti seuraavan hallituksen hallitusohjelmaneuvotteluissa toivottavasti tämä asia otetaan esille

hoitopaikan valinnan vapaus laajenisi vaiheittain